saamelaisten tietyn osan asema vahvistuu mutta osa voisi tulla oikeudettomaksi eikä ole itsestään selvää sekään kuka milläkin alueella lapissa on ollut se ensimmäinen asukas

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

eduskunta toteaa että hallitusohjelman seurauksena suomi joutuu ottamaan kohtuuttomia vastuita ja riskejä kun euroalueen talouskriisi syvenee ja laajenee

täytyy myös muistaa että kotihoidon tuen rajaaminen ei luo uusia työpaikkoja

kun minä puhuin konkurssilainsäädännön kehittämisestä niin ajoin takaa nimenomaan rehellistä yrittämistä rehellistä konkurssia sitä että yrittäjä yrittää saattaa epäonnistua siitä kuitenkin oppii ehkä kaikkein eniten ja kuitenkin pystyttäisiin luomaan semmoinen tilanne että tästä konkurssin tehneestä ihmisestä ei tule sitten loppuiäksi kelvotonta ihmistä niin kuin suomessa tahdotaan tämän tyypin epäonnistuja vaikka sen tekisi yhden kerran leimata loppuelämäksi

hyvät toverit se käsitellään myöhemmin ja se ei todellakaan ole vastikkeetonta se takaus tai pääomasijoitus tai pankkien haltuun ottaminen joka liittyy laajempaan pankkitukipakettiin jota täällä eduskunnassa tullaan käsittelemään

konetuliasein aseistautuneet norjalaiset poliisit tulivat suomen puolelle pysäyttivät suomalaisia autoja tutkivat suomen kansalaisia kysymys kuuluu missä olivat suomalaiset poliisit

on päivänselvää että saamelaiset ja saamelaisuus tarvitsevat aivan erityistä tukea ja huomiota mutta tässä hallituksen esityksessä on isoja kysymyksiä ja ne jäävät vaille vastauksia

ja silloin jos lähtökohta on taloussopeuttamiselle talouspolitiikalle semmoinen käsite kuin kestävyysvaje niin kai se kestävyysvaje pitäisi ensin määritellä mikä se on miten se on saatu ennen kuin sitä aletaan käyttämään sitten poliittisen vaikuttamisen työkaluna

nämä lauseet ratkaisivat minun ja edustaja yrttiahon kohtalon mutta näistä sanoista ei tarvitse ottaa ensimmäistäkään takaisin

arvoisa puhemies

me edustaja yrttiaho ja minä teimme viime syksynä lokakuussa kirjallisen kysymyksen suomen kokonaisvastuusta euroalueen talouskriisiin liittyen

raja alueilla on totuttu siihen että naapurimaan viranomaiset voivat tehdä virkatyötään rajan yli mutta tilanne jossa suomen poliisi kamppailee resurssipulan kanssa myös poikkeustilanteessa on muotopuoli

jos tämä esitys toteutuu nuorta lapsiperhettä rangaistaan kahta kautta

tiusaselle kun hän muistutti meitä muita siitä onko se tunne mikä kauhajoen ja jokelan tapahtumien jälkeen oli vallalla unohtunut

vastikkeellista on takausten antaminen pankkien keskinäiselle luotonannolle vastikkeellista on pääomittaminen ja vastikkeellista on tietysti jos siihen joudutaan pankkien haltuunotto

en minä kannata sitä että suomi ilmoittaa että se eroaa eurosta mutta voi olla näin että euroalue hajoaa ja suomi joutuu siitä irtaantumaan ja sen tilanteen varalta tämä vaihtoehto on ainoa oikea

minkä takia kyselin näistä vastuistakin

perustusvaliokunta siitä antaa mietintönsä mutta koska asia on niin monisyinen vaatii hyvin perusteellisen pohdinnan tässäkin talossa niin esitän että tämä hallituksen esitys lähetetään lausunnolle myöskin työelämä ja tasa arvovaliokuntaan sekä maa ja metsätalousvaliokuntaan

ei se ole minnekään unohtunut mutta tunteista ei kyllä synny hyvää lainsäädäntöä

finanssialan keskusliitto on aika tuoreessa yhteenvedossaan kerännyt yhteen pankkien tutkimuslaitosten ja kansainvälisten arvioijien ennusteet bruttokansantuotteen muutoksesta yksityisestä kulutuksesta viennistä investoinneista kuluttajahintainflaatiosta ja työttömyysasteesta

pienyrittäjällä oli sekä velkajärjestely että yrityssaneeraus ja pankki antoi tälle henkilölle sellaisen kuvan että kunhan toisen maksuohjelman hoitaa niin homma on siinä pöytä puhdas ja voi lähteä menemään eteenpäin

minä ainakin hyväksyn hyvin sen että vastineeksi voidaan saada esimerkiksi hyvä tuotto sille rahalle hyvä korko ja korvaus sille rahalle jota annetaan tai joku hyvä korvaus sille takaukselle joka annetaan

arvoisa puhemies

samalla lausunto osoittaa että eurooppapolitiikassa suomi peesaa saksaa ja hallituksessa muut puolueet kokoomusta ja jos eivät peesaa niin sitten hallitus hajoaa

vastauksessa valtiovarainministeri urpilainen totesi että sitoumusten määrät ovat seikkaperäisesti tiedossa

olen edustaja kiljusen kanssa täysin samaa mieltä siitä että lapsilisien tulee olla universaali oikeus se on päivänselvä asia

se kiistatta lisää meidän vastuitamme ilman että pääsemme niistä päättämään

eniten minua ihmetyttää ettei hallituksen esityksessä eikä myöskään työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietinnössä tuon enempää kiinnitetä huomiota yhteen suurimpaan epäkohtaan mikä on jäänyt työttömyysturvalakiin

siitä osoituksena on tämä hyvin kyseenalainen hätätilamenettely

mutta kun tämä henkilö tunnollisesti hoiti maksuohjelman loppuun asti niin pankki ilmoittikin osapuolena että nyt lähdetään uudelle kierrokselle ja hoidetaan se toinenkin maksuohjelma

mutta kun edustaja zyskowicz aiemmassa keskustelussa jo pohjusti tätä lapsilisäkeskustelua ja hän sanoi palveluista ja etuuksista että niitä pitää priorisoida niin siinä tilanteessa pitää kyllä muistaa että palveluita ei voi syödä eikä kaupan kassalla ruokaostoksia voi maksaa niillä vaan siellä tarvitaan ihan euroja

hallituksen esityksessä tai valtiovarainvaliokunnan mietinnössä ei vieläkään ole ehtoa siitä että takausten realisoituessa valtio eli veronmaksajat saavat tukea vastaavan omistusosuuden pankissa

se on aina syyperusteinen harkinta ja kysymys kuuluu mikä syy kahdella nuorella oli hankkia ensimmäiseksi aseekseen puoliautomaattinen pistooli ja vielä tuollaiset pistoolit kuin sanoin joilla ei ole juurikaan tekemistä tarkkuusammunnan kanssa eikä minkäänlaista tekemistä metsästyksen kanssa

täytyy kyllä sanoa että pankkiryhmien sisäiset arviot tutkimuslaitosten arviot ja kansainvälisten arvioitsijoitten elikkä euroopan komission oecdn ja imfn arviot heittävät tavattoman paljon toisistaan

kun olen itse nähnyt niin kotihoitoa päivähoitoa ja muitakin hoitomuotoja niin arvostan kaikkia niitä ihmisiä jotka vastaavat niin tärkeästä asiasta kuin lasten kasvatuksesta

esimerkiksi euroopan keskuspankin ja sen haarakonttorin suomen pankin kautta tulevia riskejä käsiteltiin hyvin vajavaisesti vajaan kahden rivin verran

kun tässä hallituksen esityksen perusteluissa korostetaan sitä että myöskin pankkien vastuu tulee korostumaan jatkossa niin koskeeko se myöskin tämmöisiä tilanteita

euroopan pankeille annetun tuen ehtona on se että ne kurittavat esimerkiksi kreikan köyhiä ja hinnan maksaa kun nämä riskit realisoidaan suomessa suomalainen köyhä

tämä hallituksen surukuntauudistus on malliesimerkki siitä kuinka suomessa hallinnollisia uudistuksia toteutetaan ylhäältä alas runnoen

kannattaisin edustaja kalliorinteen tekemää epäluottamuslause esitystä mutta tahdikkuussyistä jätän sen vasemmistoliiton oman ryhmän jäsenen tehtäväksi

en tiedä sitten onko valtio käynnistämässä erityisen tuottavaa bisnestä kun aiemmassa keskustelussa korostettiin näistä tukitoimista saatavaa hyvää tuottoa korkoa ja korvausta ja mikä se tuotto tai korvaus sitten on

sdpn presidenttiehdokas paavo lipponen sen sijaan pitää selvänä että suomen tulee osallistua eun pysyvään kriisirahastoon eikä päätöksenteko voi tapahtua siten että yksi maa voi estää koko unionin ratkaisut

no se varmaan kertoo siitä kuinka epävakaa taloustilanne on

mikä vasemmistolainen ajattelu on siinä että kummassakin sekä tuen antavassa että tuen vastaanottavassa maassa köyhät laitetaan maksamaan ja pankit vetävät välistä

se ongelma mikä on ollut ei ole suinkaan aselaki vaan aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohje ja se henki joka ohjasi viranomaisia väärään suuntaan

nyt tämä epäselvä työttömyysturvalain ongelma jää elämään mutta mahdollisuus lieventää lain epäkohtia poistuu koska yksittäisellä työntekijällä ei ole aina riittävää asiantuntemusta eikä lain suomaa harkintavaltaa ratkaisussa niin kuin on ollut työvoimatoimikunnalla

ja kun te äsken sanoitte että pitää esittää vastaavan kokoinen leikkaus jos tästä lapsilisäleikkauksesta luovutaan niin onhan siinä nyt muitakin vaihtoehtoja

valtiontalouden heikentyessä hallitusohjelma velvoittaa uusiin leikkauksiin ja veronkorotuksiin ja se on edessä viimeistään seuraavassa kehystarkastelussa vuodenvaihteen jälkeen

rakennetyöryhmän selvityksessä on paljon tilastoaineistoa ja kuvauksia nykytilasta mutta niiden yhteys esitettyyn kuntajakokarttaan ontuu pahasti

on esimerkiksi se minkälaista verolinjaa noudatetaan

elikkä tarve lainsäädännön kehittämiselle varmaan on vielä jatkossakin mutta mitenkä arvioitte tätä pankkien toivon mukaan lisääntyvä vasta keskustelu on päää toki asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle talousvaliokunnan vuolaus ja on ensimmäisen käsittely esitellään päivi lisääntyvää vastuuta

lienee niin että liittovaltiokehitystä ajavat sosialidemokraatit eivät siis kaikki sosialidemokraatit ovat samoilla linjoilla kokoomuksen kanssa ja täysin eri linjoilla puolueensa puheenjohtajan kanssa

kuntakenttää on myllerretty toistuvasti huonosti valmistelluilla hankkeilla joita on runnottu ylhäältä alas ja jopa niin että ylin laillisuusvalvoja on joutunut huomauttamaan hallitusta asioiden huonosta valmistelusta

kyllä esimerkiksi yhteisöveron miljardin euron alennusta markkinoitiin niin että se on ratkaiseva suomen talouden dynamiikalle ja että sitä kautta ne veronalennukset tulevat moninkertaisena hyötynä takaisin mutta eipä se siltä näytä kun katsoo tämän päivän taloustilannetta

se todennäköisesti perustuu siihen että niin monta kertaa aikaisemmin taloudellisen taantuman laman jälkeen on nähty se että kun työttömyys nousee hyvin äkkiä korkeisiin lukemiin massatyöttömyyden mittoihin niin se laskee aina hyvin hitaasti sieltä

edelleen kiinnittyy huomio siihen miksi toimivaltarajaus työttömyysturvavalituksissa on tehty niin kuin on tehty

jos tavoitteena on aidosti palveluiden turvaaminen eikö uudistuksen pidä lähteä liikkeelle niistä kansalaisista jotka palveluita tarvitsevat

kotihoidon tuen kategorinen tasajako johtaa päivähoidon kysynnän kasvuun

suomessa ei ole koskaan tapettu niin paljon kannattavia yrityksiä kuin edellisen porvarihallituksen aikana ja sen pankkikriisin vauriot näkyvät vieläkin suomalaisessa yritys ja elinkeinorakenteessa

tämä pitäisi huomioida ennen kaikkea siinä että aktiivisen työvoimapolitiikan välineiden pitäisi olla täysimittaisessa käytössä sen takia että mahdollisimman moni työttömistä saataisiin pidettyä jollain lailla työn syrjässä kiinni koulutuksessa jotta he parantaisivat tulevaa aikaa ajatellen työmarkkinavalmiuksiaan ja jotta he olisivat sitten työmarkkinoitten käytössä aidosti kun käänne parempaan tapahtuu ja sehän tapahtuu ennemmin tai myöhemmin

olen useammassa talousarvio ja lisätalousarviokäsittelyssä vuosien aikana arvostellut sitä että hallituksen esityksissä kokonaistalouden kannalta keskeiset luvut arvioidaan systemaattisesti väärin

ja vaikka valtiovarainministeri urpilainen tuossa sanoi että se ei ole suoraan hallituksen vastuulla niin totta kai nämä vastuut mitä ekpn ja suomen pankin kautta tulee pitää ottaa huomioon siinä mikä suomen valtion asema on eurokriisissä ja sen ratkaisussa jos riski realisoituu ja kun se realisoituu jos jonkun euromaan vastuut siirtyvät toisten kannettavaksi sillä ekpn ja sen haarakonttoreitten sitoumuksissa on kyse maiden välisestä aidosta luottosuhteesta eikä sitä pakoon pääse yksikään osapuoli ei edes vaikenemalla

täytyy kysyä mitkä valmiudet kunnilla on vastata tilanteeseen kun liikkuvia osia kuntataloudessa ja lainsäädännössä on entistä enemmän ja niitä asioita jotka kyetään ennakoimaan entistä vähemmän

viennin kehitys on heikentynyt rakennustuotannon määrä on kääntynyt laskuun ja työttömyys kasvaa

ensi vuoden talousarvion talousperusta ei pidä niin kuin ei pitänyt hallitusohjelman perustakaan

kuntien massamittaiset pakkoliitokset eivät edes ole mahdollisia perustuslain mukaan mutta hallitus aikoo hoitaa asian toisella tavalla uudistamalla kuntalainsäädäntöä kauttaaltaan ja resurssiohjauksella

tällaisessa taloustilanteessa olisi ollut viisasta pysyä visusti yhteisten talousvastuitten ulkopuolella mutta nyt hallitus ja valitettavasti vasemmisto sen mukana marssii päinvastaiseen suuntaan kohti talouskurisopimusta pankkiunionia ja euroopan liittovaltiota

samat puolueet ja osin myös samat henkilöt huseeraavat nytkin mestareina kun näitä ongelmia yritetään ratkoa ja varmasti kaikkien suomalaisten toive on että tällä kertaa historia ei toistaisi itseään

viime kaudella työelämä ja tasa arvovaliokunta pui tätä asiaa useampaankin otteeseen ja tiedän että tämä direktiivi samaten kuin kansallinen käsittely on ollut vireillä paljon pidempään

esimerkiksi alijäämäarvio velkaantumisvauhti ja ennuste verotulojen kertymästä ovat heittäneet usein miljarditolkulla ja valitettavasti niin on nyttenkin

ei käy kateeksi yhdenkään kunnan päättäjiä kun tietää minkälaisiin haasteisiin he joutuvat tulevina aikoina vastaamaan ja tämän esityksen myötä niitä haasteita tulee entistä enemmän

näin kunnat asetetaan seinää vasten

niin kauan kuin rehellistä tilannearviota nykytilanteesta ei tehdä kaikki muukin on tyhjän päällä aivan samalla lailla hallituksen esittämät toimet kuin oppositionkin

vanhasen hallitus haluaa jatkaa suomessa maailman kalleinta pankkitukitraditiota myös tämän uuden kriisin aikana

arvoisa puhemies

myöskään esityksen taloudellisia vaikutuksia kunnille ei ole arvioitu ja siksi olisi ollut hyvä että myöskin kuntaministeri olisi omalta osaltaan ollut vastaamassa näin tärkeästä asiasta

minä ymmärrän tavoitteen sen että olipa omistajakuljettaja tai sitten renki palkallinen työntekijä niin on aivan yhtä vaarallinen

edustaja gustafsson viljeli täällä aikaisemmin urheiluvertauksia jalkapallon mm kisoista mutta se oli aika lailla ontuva vertaus sillä suo aika lailla ontuva vertaus sen takia että hallitus on yhtä kaukana realismista kuin suomi jalkapallon mm kisoista

tosiasia on että kokonaisvastuita ei tiedä kukaan

usassa ja saksassa myös englannissa pankkeja ollaan kyllä tarvittaessa valmiita ottamaan valtion haltuun uuden ajan sosialisoinneilla mutta siihen suomi on aivan liian äärioikeistolainen maa keskustalaisen pääministerin johdolla

arvoisa puhemies

kannattaa muistaa että suomalainen työmarkkinajärjestelmä on ollut parhaimmillaan hyvä osoitus sopimusyhteiskunnasta ja tukilakothan ovat aina reaktioita johonkin

suomeen tulvinut raha on peräisin ylisuurista puskureista ja liikkeelle lasketusta ltro luototuksesta eli pitkän aikavälin uudelleenrahoitusoperaatiosta

kuntavaalien jälkeen alkaa tapahtua sekä kuntauudistuksessa että uusien leikkausten valmistelussa enkä pitäisi ihmeenä vaikka valtionomaisuutta alettaisiin myydä jos markkinatilanne sen suinkin sallii

eli ymmärrän tämän liikenneturvallisuusnäkökohdan mutta sitä en vieläkään kyllä ymmärrä kuinka yrittäjien kohdalla kyetään valvomaan kokonaistyöaikaa